arvoisa puhemies

nollasopimusten poistaminen tämän selvittäminen jotta kaikista työsopimuksista joilla töitä tehdään saadaan myös palkkaa jolla voidaan elää

lisäksi mietin tässä kun luin tätä esitystä että kun tässä nyt ollaan jollain tavalla tasapäistämässä näitä maksuja niin varmaan on kuitenkin suomessakin alueellisia eroja olemassa ja varmasti täällä pääkaupunkiseudulla maksut ovat hieman korkeampia olleet kuin muualla maailmassa niin että periaatteessa tasapäisyys on hyvä ja tasa arvoinen maksupolitiikka myös mutta tässä varmasti on syytä myös tämän osalta käyttää maalaisjärkeä

mielestäni tästä vaikeasta vyyhdestä on saatu aikaan kohtalaisen onnistunut kompromissi joka huomioi kiitettävästi sekä muuttuneen maailman muuttuneet kuluttajien tarpeet että erityisesti yrittäjien ja kaupan alan tarpeet

arvoisa puhemies

tuotannosta välillä kulutuspuolelle

jatkossakin toivon että kun metropolialueesta puhutaan niin otetaan myös uudenmaan liitto tähän keskusteluun mukaan koska mitään järkeä ei ole siinä että tänne nyt ruvetaan rakentamaan jotain uutta rakennetta olemassa olevan päälle

suomi on monissa tärkeissä asioissa noteerattu maailman kärkeen ja edelläkävijän asemaan ja myös energiatehokkuus on asia jossa meidän tulee pitää tavoitteet mitalisijoissa

yksi tärkeimpiä kohtia esityksessä on että elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa sijaitsevaa vähittäiskauppaliikettään avoimena kaikkina viikonpäivinä

kun näissä ministerin kanssa käydyissä keskusteluissa edellä debattiosiossa käytiin keskustelua sanasta pakko niin joka tapauksessahan meillä on pakko joka säätää maakuntien liitot

paljon siis esitykseen sisältyy toivottua odotettua ja positiivista mutta asiat eivät ole koskaan mustavalkoisia ja maailman muutos voi silti tuoda mukanaan myös niitä muutoksia jotka eivät ole niin kovin toivottuja

jotta tämä tavoite ei jäisi saavuttamatta olisi paikallaan ottaa käyttöön markkinaehtoisia kannustemalleja ja kannatankin edustaja auton ajatusta siitä että valtiontakaus energiatehokkuusremonteille tulisi selvittää pikapuolin

kiitos kaikille tästä aktiivisesta keskustelusta

en oikein osaa sanoa minkälaista aivorakennetta vaatisi se että voisi nähdä tyydyttävänä tämän putkistomallin jossa nyt ollaan

mutta on myös kuulunut palautetta että se ei kaikilta osin ole hyvä etenkin rakennusalalta että arvonlisäverojärjestelmä tulee lisäämään merkittävästi byrokratiaa

meikäläisessä on vallitsevana eräänlainen kyläkauppiasgeeni ja tältä pohjalta haluan alleviivata pienten kyläkauppiaiden huolta siitä että muutos johdattaa ihmiset yhä useammin ostoksille suuriin marketteihin ja tämän pelätään olevan kohtalonisku pikkukaupoille

elsi katainen herätti hyviä kysymyksiä ja oikeastaan se perusasia tulee sitä kautta että tämä on joka tapauksessa lakisääteistä järjestää tätä yhteisöllistä ja osallistuvaa toimintaa

jos metropolialueelle halutaan tehokkuutta niin uskon että ratkaisu ei tule siitä että lisätään uusi hallinnon taso vaan siitä että vähennetään yksi hallinnon taso

nyt kun muutoinkin on tavoitteena selkeyttää ja keventää julkisen hallinnon järjestelmiä niin onko ministeriössä pohdittu tämän käännetyn arvonlisäveron seurauksia ja mitä voidaan tehdä jotta byrokratia ei pelätysti lisääntyisi

melkein kaksikymmentä vuotta edellisestä selonteosta on aivan liian pitkä aika

onko tässä kyse vain perinteisestä hiekkalaatikkoleikistä siitä kuka saa olla kukkulan kuningas kuka saa pitää tätä regional mayor viittaa harteillaan ja kuka pääsee edustamaan tätä aluetta

toivon todella kun nyt huomaan että tämä on erittäin positiivisia tuntemuksia herättävä asia että tämä saa laajaa kannatusta ja etenee myös

toivottavasti ei kyse ole näin pikkumaisista asioista siitä saako helsinki isoimman lapion vai ei vaan siitä että tätä aluetta todella haluttaisiin kehittää ja sitä toimivuutta ja tehokkuutta asioiden päätöksenteossa kehittää

toivon todella että ihmiset tekevät jatkossa valintoja myös arvojen sekä tunteen pohjalta ja hurauttavat autollaan siihen tuttuun ja turvalliseen lähikauppaan

kulttuuripolitiikka on asia josta on voitava käydä säännöllisesti keskustelua ja jolla tulee olla vahvempi rooli tulevaisuudessa osana suurempia hallitustason linjauksia

tuhmedustajansa tänä

sivistysvaliokunta

mielestäni ei ole ratkaisevaa se kenellä on metropoliitan viitta harteillaan vaan ratkaisevaa on se miten löydetään ne tavat joilla segregaatiota asuntopulaa liikenneinvestointeja näitä asioita koskevat kysymykset saadaan oikeasti ratkaistua

jotta näin tapahtuu on meidän kuluttajien opittava ostamaan omasta kunnastamme läheltä ja pidettävä omilla valinnoillamme huolta siitä että lähikauppa ja lähipalvelut säilyvät myös jatkossa

feldt ranta totesi täällä edellä tämä talo ratkaisee näistä isoista kysymyksistä ison osan jatkossakin ja ministeriöt tekevät sen pohjatyön niin olennaista on se mikä on se väylä mitä kautta nämä keskustelut käydään ja miten metropolialue vaikuttaa valtion suuntaan

selonteko esittää että eduskuntakeskustelun jälkeen toimenpiteistä tehdään päätöksiä jotta taide ja kulttuuripolitiikan vaikuttavuutta voidaan lisätä yhteiskuntapolitiikassa eri hallinnonalojen yhteistyönä

tänään on näköjään kertymä näissä aloitteissa osaltani

erityisesti tämä ministeri risikon aloittama vanhustyön ongelmien poistaminen on edennyt tässä budjettiriihessä erittäin hyvään suuntaan ja on pystytty esimerkiksi tämä omaishoito nostamaan tärkeään asemaan

maakunnat ja elythän ovat se virallinen tie

ehdotankin että kulttuuripoliittisten toimenpiteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden varmistamiseksi kulttuuriin liitetään jatkossa myös nykyistä vahvempi seuranta ja arviointi

jostain syystä se ei ole helsingille kelvannut vaan helsingin on aina ollut helpompi marssia suoraan ministeriöön ja käydä neuvottelut siellä

tämä on osittain varmasti syy siihen että on menty tämmöiseen aiesopimusmenettelyyn ja sitä kautta yritetty löytää tähän uudenlainen ratkaisu

se on erittäin tärkeää että tämmöiset pienetkin asiat nousevat tärkeään asemaan isojen asioiden rinnalla

arvioidaanhan jo nyt eri asioiden taloudellisia vaikutuksia ja ympäristöllisiä vaikutuksia

ei ole todennäköistä että perusteollisuuden työpaikkoja syntyisi suomeen tulevaisuudessa lähellekään sitä määrää joka on taloustaantuman vaikutusten vuoksi parhaillaan häviämässä

selonteossa esiin tuotu tavoite lisätä eri hallinnonalojen yhteistyötä kulttuuripoliittisten toimenpiteiden osalta on todella tarpeen koska kulttuuri ulottuu laaja alaisesti monille yhteiskunnan eri osa alueille

sehän on vahva turvaverkko ja entisestään vahvistunut mutta olisiko syytä esimerkiksi työllisyystuen näkökulmasta muuttaa järjestelmää siihen suuntaan että se olisi enemmänkin benjiköyden tapainen verkosto jossa olisi ponnahdusvoimaa ja kannustavuutta kuin tämmöinen turvaverkko

niinpä on enemmän kuin perusteltua tehdä sellaisia ratkaisuja jotka helpottavat siirtymistä kohti laajempien ja monipuolisempien palveluiden ja pienyrittäjyyden yhteiskuntaa

olisi hyvä että jatkossa keskittyisimme siihen miten löydämme tämän byrokratian ohituskaistan elikkä sen tavan miten neuvottelemme metropolialueella valtion suuntaan ja saamme sen toimivaksi

edustaja kalmarille haluaisin todeta että kaikki osakeyhtiöt eivät suinkaan ole näitä suuria yrityksiä ja mikäli edustaja kalmari puhui elinkeinonharjoittajista ja henkilöyhtiöistä niin niiden verotus on valtiovarainministeriön mukaan jo tällä hetkellä kevyempää kuin osakeyhtiöiden

esimerkiksi ruokakulttuurin osalta on tärkeää että meillä on hankintalaki ja sellaiset normit että voimme jatkossa laillisesti tuoda ruokakulttuurin edistämisen ja siihen liittyvän kasvatuksen lähiruokineen osaksi koulujen ja päiväkotien toimintaa

olemme myös näyttäneet että olemme valmiit taistelemaan hyvinvointiyhteiskunnan puolesta ja myös uudistumaan rohkeasti

no omalta osaltani haluan kiittää hallitusta siitä että tämä kokeiluna liikkeelle lähtenyt toiminto ollaan nyt vakinaistamassa

kaiken tämän ytimessä on ollut työ

se olisi paljon tärkeämpi kysymys kuin se kuka saa pitää kuninkaan keppiä tai metropoliitan viittaa tai kenen kanssa leikitään

kotitalousvähennyksen laajentaminen on ollut työllisyyden näkökulmasta erittäin tarpeellinen ja tervetullut ja myös onnistunut uudistus

ulkopoliittinen instituutti on nimittäin lähettämässään tiedotteessa herättänyt kysymyksen siitä onko keskustelu meillä liian reaktiivista ja pitäisikö myös meillä kuten ruotsissa ja saksassa siirtyä arvioimaan osallistumista vuosittain

tässä valiokunta on osaltaan tehnyt mietinnön osalta hyvää työtä siinä että tämä asia on perattu ja nämä ongelmakohdat on hyvin huolellisesti punnittu

tähän linjaan on kuulunut se että työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa

täällä sdp on tarjonnut hallitukselle evääksi erilaista tukiopetusta ja toisaalta veronkorotuksia myöskin olette moittineet hallitusta muistinmenetyksestä

ainakin määrällisesti on tullut paljon esityksiä mutta keskiarvoa tosiaan hieman laskee se että tämä matematiikka hieman ontuu

meillä on yhteiskunnassa ollut todellakin epäkohta joka on kohdellut kuluttajia tavallisia ihmisiä eriarvoisella tavalla ja rajannut kilpailua

sen lisäksi että kotitalousvähennyksellä on saavutettu havaittavia konkreettisia tuloksia se on nostanut palvelutyön ja palveluyrittäjyyden kiinnostavuutta

hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite että vahvistetaan perusopetuksessa taito ja taideaineiden asemaa

toinen kysymys kumpuaa tästä huhtikuun puolivälissä annetusta toimintaohjelmasta jossa mainitaan yhtenä toimenpiteenä kolmikantayhteistyöpöytäkirja jota valmistellaan afganistanin ja ykn pakolaisasiain päävaltuutetun välillä kansalaisten vapaaehtoisesta paluusta ja palauttamisesta afganistaniin

edustaja vehviläinen täällä totesi että ei pidä iloita asioista mutta kyllä tässä on syytä myöskin olla tällaisessa tilanteessa iloinen niistä asioista mitä vähänkään pystytään tekemään

kotien irtaimiston kunnossapitotyö esimerkiksi verhoilu on kuitenkin toimintaa jollaiseen kannustaminen on perusteltua monestakin eri näkökulmasta joista kolme tärkeintä ovat ensinnäkin talous ympäristö ja kulttuuri

minkälainen tämän prosessin aikataulu on milloin asiakirjan on tarkoitus valmistua ja mikä on arvio siitä milloin maa on valmis ja onko se valmis vastaanottamaan pakolaisia

eikä myöskään pidä vähätellä asioita kuten edustaja lintilä täällä on keskustelun kuluessa vähätellyt hallituksen panostuksia yrittäjyyden edistämiseksi

taloudellisesta ja työllistämisnäkökulmasta tuli jo tässä puhuttuakin mutta ympäristönäkökulmasta kodin irtaimiston kunnossapitotyölle on olemassa vahvat ympäristöperusteet sitä kautta että irtaimistoa korjaamalla ja kunnostamalla jätteen määrä saadaan vähentymään

verkko oppimisympäristöt yhteistyörakenteet oppiainerajat ylittävä opetus ja kannustavat rahoitusmallit ovat seikkoja joita on varmasti syytä selvittää jotta perusopetus taidealoilla olisi yhä useamman suomalaisen lapsen ja nuoren ulottuvilla

t k verovähennys patentoinnin verokannustus poisto oikeuksien tuplaaminen kasvuyrittäjyyden kannustin hankintameno olettaman muutos pääomasijoituksille ja niin edelleen

kolmas seikka joka tässä on perusteena on verhoiluun ja kunnossapitoon liittyvät kulttuuriset arvot

kataja edellä otti esiin nimittäin jo tehtyjen sopimusten osalta edelleenkään vaikka laki mahdollistaa tarjoajan vaihtamisen ei yhtiöiden ole pakko siihen suostua

kodeissamme on runsaasti kotimaisen muotoilun ja käsityöläisperinteen tuotoksia joiden pitäminen kunnossa ja säilyttäminen jälkipolville on itsessäänkin arvokasta työtä

kuten edustaja koskinen tuossa totesi niin perustuslakivaliokunta on perusteellisen selvityksen pohjalta yksimielisesti katsonut ettei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi syytä epäillä pääministeri jyrki kataisen menetelleen muistutuskirjeen tarkoittamissa virkatoimissa lainvastaisesti joten kannatan edustaja koskisen tekemää esitystä

kulttuurin ja taiteen toimijoilla on myös oltava tiivis ja toimiva yhteistyö hallinnon eri tason toimijoiden kanssa aina kuntatasolta valtion tasolle asti

siellä nimittäin vastaavanlaisen lain tultua voimaan vakuutusyhtiöt antoivat asiakkaiden siirtää eläkesäästönsä toisiin yhtiöihin ilman suurempia sanktioita

edellä mainittuihin syihin vedoten esitänkin että eduskunta hyväksyisi käsillä olevan lakiehdotuksen tuloverolain muuttamisesta ja kotita lousvähennyksen laajentamisesta myös kodin irtaimistoon sen korjaus ja huoltotöihin

toivon itse että suomi voisi olla tekijänoikeuskysymyksen osalta edelläkävijä eräänlainen mallimaa jossa myös taide ja kulttuurialan osaajien on houkuttelevaa työskennellä ja toimia

mitä tämä jaottelu tulee tarkoittamaan palveluiden osalta

tässä on ollut keskustelua tästä omaehtoisen koulutuksen osuudesta niin sen verran haluan oikaista että kyse ei ole siis koulutussäästöstä vaan matkakulusäästöstä

eli kyse on sellaisesta asiasta että jos työttömänä oleva haluaa hakea tätä täydennyskoulutusta ja hankkia muuta koulutusta niin aikaisemmin on saanut siis kulukorvauksen matkakustannuksista ja tähän on tulossa se säästö ei suoranaisesti tähän koulutukseen

arvoisa puhemies

julkisten palveluiden sähköistämiselle on todella tarvetta ja nykyistä laajemman sähköistämisen voidaan odottaa tuovan merkittävästi parannuksia palveluiden sujuvuuteen laatuun ja saatavuuteen

ajasta ja paikasta riippumattomat sähköiset palvelut vähentävät liikkumista sekä paperitulosteita ja tuovat näin positiivisia ympäristövaikutuksia sekä ennen kaikkea mahdollistavat siirtymisen henkilöintensiivisestä toimintatavasta aikaisempaa automatisoidumpaan toimintatapaan mikä on tärkeää ja tarpeen

on myös erinomaista jos tällä järjestelyllä mitä nyt esitetään erilaiset sähköiset palvelut saadaan asiakaslähtöisesti koottua yhden luukun periaatteen mukaisesti yhteen paikkaan jossa kaiken tunnistautumista vaativan asioinnin voi hoitaa yksillä tunnuksilla

mihin suuntaan lippujärjestelmää ollaan muutoin jatkossa kehittämässä

sähköisten julkisten palveluiden kehittyminen vaatii kyllä ilmeisesti tämäntyyppistä kannustusta ja ohjausta ja se onkin yksi tämän lain ja esityksen selkeimpiä ansioita että se ripeyttää sähköisen asioinnin ja hallinnon syntymistä

seikka jota itse jäin pohtimaan on valtiokonttorille annettava yksinoikeus jotta julkiset toimijat välttyvät kilpailuttamiselta

kuten on käynyt ilmi tästäkin keskustelusta auki on vielä todella paljon isoja asioita ja siellä työpöydällä on vielä paljon isoja kysymyksiä joihin ratkaisuja etsitään yhdessä myös siinä parlamentaarisessa työryhmässä johon kaikki voivat osallistua

esityksessä todetaan että valtiokonttorin hankkiessa palvelut kaupallisilta toimijoilta ei ehdotuksella odoteta olevan merkittäviä kilpailullisia vaikutuksia eikä myöskään vaikutuksia kustannuksiin tai tarvetta henkilölisäyksiin

on kuitenkin hyvä ja helppo yhtyä siihen että suomi ja suomalaiset ovat voittaneet siinä että on päästy ratkaisuissa eteenpäin ja tämä raamiratkaisu on syntynyt

valiokunta varmasti tulee huolehtimaan tämän asian perinpohjaisesta tarkastelusta ja järjestelmän toimivuuden vaikutusten ja tulevaisuuden visioiden osalta myös toivottavasti kuulem me asiantuntijoilta tarkempia selvityksiä

arvoisa puhemies

se on asia joka pitää huolta siitä että nämä asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että itsehallintoalueet todella toimivat asiakaslähtöisesti

uudistus on kuitenkin askel ensimmäinen askel ei siis välttämättä täydellinen tai riittävä mutta alku askel oikeaan suuntaan